arvoisa puhemies

minä ihmettelen minä ihmettelen minusta nämä ovat suorastaan jo populistisia puheita tältä laidalta ja myöskin täällä kristillisdemokraat tien puheenvuoroissa koska mikään muukaan ei tue sitä että meillä ei olisi ollut vaihtoehtoa

kiitoksia ministerille esittelystä ja haluan osaltani myös kiittää pohjoisen kunnan edustajana siitä että tämä kiinteistövero on jätetty tasausjärjestelmän ulkopuolelle

tässä esityksessä esitetään tehostettavaksi kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksi antamista myöskin niissä tilanteissa joissa esimerkiksi päätös on hakijan kannalta myönteinen

se on pohjoisen kunnille merkittävä asia ja toisaalta estää myös näitä kuntia joutumasta tällaiseen harkinnanvaraisen valtionosuuden anomisen kierteeseen

jos puhutaan poliisien resursseista se tarkoittaa palkkaamista se tarkoittaa rahaa

hallintovaliokunnan mietintö koskien euroopan unionin ja venäjän federaation välille tehtävää takaisinottosopimusta annettiin yksimielisenä ja siihen sisältyy myöskin valiokunnan muutosehdotus yksimielisenä

todistajansuojeluohjelma on ensinnäkin tarkoitettu viimesijaiseksi toimenpiteeksi jos uhkaa ei pystytä muuten torjumaan

haluaisin kysyä ministeriltä aika yksityiskohtaista asiaa mutta kuitenkin se nousee aika ajoin esille tietyissä kunnissa joissa on sijoitettuja lapsia jotka suorittavat oppivelvollisuuttaan

tämä tarkoittaa esimerkiksi tiedoksiannon toimittamista postitse saantitodistusta vastaan tai päätöksen luovuttamista vastaanottajalle taikka tämän edustajalle

myös ministeri vapaavuoren työryhmä on tätä laajaa energiapakettia pohtinut ja kiitos siitä ministeri vapaavuorelle että olen saanut olla mukana tässä työssä

erityisesti kertomuksen kiertotaloutta koskeva luku ja sen ajatus pitäisi mielestäni sitoa mahdollisimman tiukkaan kiinni koulujen opetussuunnitelmiin eri tasoilla

arvoisa puhemies

valiokunnalla ei ole huomauttamista hallituksen esityksen perusteluihin että tiedoksi antaminen postitse saantitodistusta vastaan on riittävää jos kyseessä on hakijan kannalta täysin myönteinen päätös

kun oppivelvollisuusikä tulee täyteen niin sitten ei oikeastaan oikein helposti löydy enää sitä kotikuntaa joka tämän koulun maksaisi loppuun

lähtökohtana on myös että todistajansuojeluohjelma ei ole sidottu tietyntyyppisiin rikoksiin tai suojeltavan henkilön kertomuksen näyttöön rikosprosessissa vaan kyse on nimenomaan hengen ja terveyden suojelemisesta

energiaksi kai lasketaan myös biopolttoaineet ja kuvasitte tässä mahdollisia euroopan unionin päätöksiä niitten osalta

ja kuten kertomus myös viisaasti toteaa ponnisteluja teollisuuden mukaan saamiseksi tulee jatkaa mutta sen täytyy tapahtua maailmanlaajuisesti siis globaalisti

ensinnäkin venäjältä suomeen saapuvien määrä on huomattava ja tulee lisääntymään koko ajan ja lisäksi kaavailtu viisumivapaus euroopan unionin ja venäjän välillä voi tulevaisuudessa aiheuttaa paineita rajoillemme

siitä kyllä sitten kunnat neuvottelevat keskenään ja jonkinlaiseen ratkaisuun päästään mutta mitään velvoitetta ei ole sillä alkuperäisellä kotikunnalla ilmeisesti maksaa edes tämmöistä lyhyttä pätkää näiden sijoitettujen lapsien oppivelvollisuuden suorittamisesta loppuun

väestöpohjakriteeri kriisikuntakriteeri ja valtionosuuksien tasausjärjestelmän muutos luovat kunnille pakonomaisen paineen liitoksiin lopulta ei väkisin mutta väsyttämällä

kaksi kysymystä

mutta jos viranomainen katsoo olevan aihetta tiedoksianto voidaan toimittaa myös haastetiedoksiantona ja tällöin viranomaisena on joko maahanmuuttovirasto tai maahanmuuttoviraston pyynnöstä poliisi

toinen on pääministerille tai ministeri vapaavuorelle mutta ministeri orpo myös te tunnette varmasti kirjaimet lulucf eli se on maankäyttöä maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskeva säädössuunnitelma

on sikäli tärkeää että sopimukset saatetaan voimaan ja sitä varten on tietenkin ennen kaikkea toimiva järjestelmä jossa määritellään niin kuin tässä esityksessä on sanottu käytännön asiat esimerkiksi asiakirjat käytettävä kieli rajanylityspaikat ja toimivaltaiset viranomaiset jotta toiminta on tehokasta

tavoitteena on suojella todistajan lisäksi myös muita hengen tai terveydenvaarassa olevia henkilöitä

kunnilla ei lopulta ole työrauhaa näissä useissa uudistuksissa

todistajansuojeluohjelman konkreettisesta päättymisestä ja siten että hallitus oli hallintovaliokunta on esityksen ja asiantuntijakuulemisten pohjalta todennut että todistajansuojeluohjelma voidaan päättää jos suojeltava itse tekee suojelemisensa mahdottomaksi eikä siis käytännössä ole tosiasiallisesti sitoutunut ohjelmaan on yhteistyöhaluton tai vaarantaa muita suojeltavia tai myöskin jopa viranomaisia jotka ovat ohjelmassa mukana

oletteko ajamassa suomen etua näissä euroopan unionin neuvottelupöydissä jotta emme saa metsätaloudellemme lisää säädösrasitteita jotka ovat metsäperusteisen biotalouden este

haastetiedoksiannon toimittaa aina poliisi tai rajatarkastusviranomainen ja valiokunta yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin että tätä haastetiedoksiantoa käytetään tilanteessa jossa siihen on erityistä syytä

fossiilisesta taloudesta tulee siirtyä entistä rohkeammin hiilineutraalimpaan talouteen jossa hajautetuin ratkaisuin voimme nähdä esimerkiksi koko suomen asuttuna ja elinvoimaisena myös huoltovarmuuden kannalta

täällä kokoomusedustajien suusta kera edustaja soininvaaran on tullut lukuisia kaupunkiseutu ja metropolialuetta puolustavia puheenvuoroja

elikkä käytännön esimerkkinä sopimuksen mukaan rajavartiolaitos voi suorittaa sopimuksen mukaisia toimenpiteitä omiin lakisääteisiin tehtäviinsä liittyen ja toimeenpanna muiden viranomaisten tekemiä päätöksiä rajanylityspaikalla

se on oikein sillä ei täälläkään etelän suurissa kaupungeissa köyhyys ole jäänyt käymättä ja monta asiaa on korjattavana ja kustannustehokkuutta tarvitaan lisää mutta ihan tasapainon vuoksi toivon myös puolustajia pitkien etäisyyksien ja pitkien välimatkojen maakuntiin itä ja pohjois suomeen lappiin

sitra on tarttunut haastavaankin aiheeseen eli digitalisaatioon joka edelleen lienee synonyymi myös terveydenhuollossa sydämen vajaatoiminnan lääkityksessä mutta nyt varmaankin tarkoitetaan siis tietojärjestelmiin ja sähköiseen tiedonsiirtoon liittyviä prosesseja

sitten vielä siirtymäsäännöksistä asiantuntijakuulemisessa tuli esille että lakiehdotus ei sisällä siirtymäsäännöksiä

tältä osin valiokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella että tämä ratkaistaan ratkaisupäivänä voimassa olevan lainsäädännön soveltamiskäytännön ja olosuhteiden perusteella esimerkkinä taas että tämän hakijan lähtömaan tilannetta arvioidaan jatkuvasti ja se päätös perustuu ajantasaiseen tietoon ja kokonaisarviointiin

meillä kuitenkin on tällä hetkellä niin kuin sisäasiainministerikin totesi tilanne sekin ettei palauttaminen aina toimi kuten tulisi ja meillä on maassamme myös niitä rikoksentekijöitä ja myös rikoksenuusijoita joita ei saada poistettua maasta kun vastaanottava maa kieltäytyy elikkä käsittelyssä oleva takaisinottosopimus ja nämä täytäntöönpanopöytäkirjat eivät ole peruste maasta poistamiselle mutta ne ovat työvälineitä ja toivottavasti tehokkaita jotta edustaja zysko wiczin taannoin kaipaamia rotevia poliiseja ei tarvittaisi

ja muistakaamme maaseutu sillä maailma on muuttunut jo hallitusohjelman kirjoittamisestakin suuresti ja viimeaikaiset nokian irtisanomiset ovat muuttaneet sitä lisää eli meillä on ajateltava sitä alueellista panosta jota ei täältä voida viedä kiinaan kuten aivan tuossa liikennepoliittisen selonteon yhteydessä käydyssä keskustelussa tuli ilmi

sähköisessä asioinnissa kompastuskivenä ovat edelleenkin kalliit ja yhteensopimattomat tietojärjestelmät minkä me kuntapäättäjinäkin tuskallisesti tiedämme

tällainen tilanne voi olla myöskin väärien tietojen antaminen ohjelman aloittamisen tai jatkamisen kannalta

mitkä ovat nimenomaan ne vaikutukset mitä te näette hallitusohjelman mukaisesti parannuksena elinkeinopolitiikkaan elinkeinoelämään ja ehkä yritystoimintaankin

tämä hallintovaliokunnan mietintö ei ole yksimielinen vaan sisältää kaksi vastalausetta joista toisessa on pykälämuutosehdotus ja toisessa on tämän lakiesityksen hylkäysesitys

tässä kantaa tai ei ole esityksen mukaan peitehenkilöllisyys käytännössä on nyt mahdollinen eli poliisilla on oikeus valmistaa ja tehdä vääriä asiakirjoja ja rekisterimerkintöjä

se on totta että siellä lapissa itä ja pohjois suomessa susirajalla on niitä kuntia joiden tulot koostuvat enemmän niistä valtionosuuksista mutta silti minä toivon että kuntarakenne säilyy vahvana utsjoelta hankoon jo elinkeinoelämänkin vuoksi että me pystymme etsimään niitä uusia mahdollisuuksia tämän karkaavan teollisuuden tilalle

todistajansuojeluohjelman toteuttamiseksi luodaan peitehenkilöllisyys joka ei ole jäljitettävissä toisin kuin tilanteessa jossa henkilöturvatunnus tai nimi muutetaan mutta näistä muutoksista jää jälki väestötietojärjestelmään

vaikka euroopan unionin palauttamispolitiikka toteaa että oleskeluoikeuden menettäneen tulee poistua vapaaehtoisesti ja muussa tapauksessa heidät on linjausten mukaan voitava poistaa voimatoimin niin toivon todellakin että tästä saadaan sitten niitä riittäviä työvälineitä tilanteen hallitsemiseksi

ja sitten kuntarakenneuudistuksen vaikutusten seurannasta

nyt kun puhutaan tuosta eurovaalien matalasta äänestysprosentista on todettava että eu politiikan selonteossa tänä vuonna todettiin että euroopan unionin korruption ja harmaan talouden määrä on suurin piirtein sama kuin mikä on euroopan unionin budjetti

aiotteko tässä mahdollisesti asettaa parlamentaarisen työryhmän tätä kuntauudistuksen etenemistä seuraamaan

samalla on todettava että alkuperäinen henkilöllisyys ei lakkaa olemasta mutta suojeltava ei vain käytä tätä henkilöllisyyttä ja hän voi kuitenkin palata tähän jos hengenvaaraa tai terveydenvaaraa ei ole

meillä on toki kuntalakia valmistelemassa parlamentaarinen toimintaryhmä mutta entä tämä vaikutusten seuranta

samoin meillä pohjoinen ulottuvuus on aukeamassa koillisväylä aukeaa meillä on arktista osaamista yhteistyömahdollisuudet venäjän kanssa ovat kasvamassa

maahanmuuttovirasto on todennut että suomen käytännöt ovat olleet hyviä moneen muuhun maahan verrattuna euroopan unionin alueella vaikka ongelmia meilläkin on juuri näitten euroopan unionin tekemien sopimuksien vuoksi elikkä toivon että euroopan unionissa kiinnitetään käytännön ongelmiin enemmän huomiota ja josko suomi kuitenkin voisi olla sitten esimerkkinä euroopan unionillekin muun muassa juuri viranomaistoiminnan sujuvuudessa ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä

eli kyllä euroopan unioni sitä demokratiaa vielä paljon lisää tarvitsee jotta talouskriisi voidaan hoitaa koska se talouskriisi on myös demokratian kriisi

sitten todistajansuojeluohjelmassa kertyvien tietojen käyttö eli niin sanotun ylimääräisen tiedon käyttö

edustaja martti korhonen ilmeisesti yritti rauhoitella meitä ettei terveydenhuoltoamme olla viemässä yksityiselle mitä kyllä vielä hivenen ihmettelen

pelkästään äänestysteknisillä parannuksilla suomessa tai euroopan unionissa ei äänestysprosenttia nosteta vaikka en tietenkään tyrmää sähköisen äänestämisen kehittämistä tai jo nykyisin käytössä olevia vaalikoneitakaan vaikkakin ne ovat kyllä osaltaan ehkä kuitenkin enemmän viihdettä

kyllä meillä on aivan liikaa niitä esimerkkejä että kuntiin ei ole saatu hakuaikaan mennessä lääkärinvirkoja täytettyä mutta seuraavana päivänä yksityiset firmat soittavat kuntiin

siitä kuultiin mutta lopputulokseksi tuli tästä pohdinnasta ja asiantuntijakuulemisesta jonka hallintovaliokunta kuuli perustuslakivaliokunnan näkemys siitä että tässä yhteydessä ei ole mahdollista säätää poliisilain ja pakkokeinolain mukaista ylimääräistä tiedon hyödyntämistä mahdolliseksi ilman perustuslakivaliokunnan uutta lausuntoa

näin on käynyt myös minun kotikunnassani muhoksella että viran hakuajan jälkeen yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja soittaa ja tarjoaa palveluja eikä niistä kunnille ole tullut säästöjä monestakaan syystä

mutta edustaja myllykoski en puhunut öljyn poraamisen vaatimasta energiasta vaan siitä että ollaan arktisella tai jääolosuhteissa

mutta on oltava se kokemus että äänestämällä voi vaikuttaa samoin kuin siihen liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu mielipidevaikuttaminen ongelmien esiinnostaminen ja nimenomaan rakentava keskustelu on sitä hyvää demokratiaa

eli minä vieläkin kyseenalaistan sen kuuluvatko nämä merituulipuistot nimenomaan meidän arktisiin olosuhteisiin jos nämä myllyt tuotetaan sellaisissa paikoissa missä niitä ei ole testattu nimenomaan näissä jääolosuhteissa

ensinnäkin on se että palvelut ovat kalliita ja toinen on sitten se että kun on kokematon tai paikkakuntaa tuntematon lääkäri niin hän sen potilaan varmasti ihan hyvää hyvyyttään lähettää kuitenkin kalliiseen erikoissairaanhoitoon

siihen myös valiokunta on ottanut kantaa niin että todistamiskiellosta voidaan poiketa jos ajetaan syytettä todistajansuojeluohjelman suojeltavaan henkilöön kohdistuneesta rikoksesta muutoin todistamiskielto on yleinen ja poikkeukseton

perämerellä on vielä jokunen kalastaja joka yrittää sinnitellä ja tuottaa kuitenkin kotimaista kalaa meidän pöytiimme

kohtuullisen kokoinen terveyskeskus on varmasti totta että se on työyhteisönä lääkärille ja hoitohenkilökunnalle paras ja tuottaa tulosta

panostettu raha ja muu tuki on ensiarvoisen tärkeä avunsaajalle ja tietysti tarvitsijoille mutta tosiasia lienee kuitenkin se että avuntarvitsijoita on vain niin paljon enemmän kuin mitä pystymme auttamaan

ja vielä kerran edustaja pekkarinen kerrattakoon se että en edelleenkään en tämän toisenkaan puheenne jälkeen väitä sitä että minä uskoisin siihen että biomassat ovat se lopullinen ratkaisu niin kuin olemme ehkä siitä samaa mieltä että se on se monialainen mutta kyllä meillä on varaa käyttää näitä biomassoja enemmän kuin me tällä hetkellä käytämme

vasta valmistui sitran selonteko jossa on todettu yksiselitteisesti että yhden potilastietojärjestelmän malli on mahdollinen

kuten meillä on todettu tuossa selonteossa meillä on vahva sopimis ja neuvottelukulttuuri ehkä liikaakin jossain vaiheessa on sitä konsensusta sitten ollut

todistajansuojeluohjelmasta säädettävän lain nojalla myöskin velvoitetaan perustamaan keskusrikospoliisin rekisteri

onneksi suomen antamaa apua voidaan luonnehtia korkeatasoiseksi ja vaikuttavaksi

siitä minä olen huolissani tai en huolissani mutta toivoisin että me pystyisimme luomaan kotimaisen energian ympärille lisää työpaikkoja sillä työpaikkoja kai täällä suomessa tarvitaan

euroopan neuvoston jäsenenä suomen delegaation jäsenenä olen tutustunut euroopan neuvoston ohjelmatyöhön ja nimenomaan siihen missä tarjotaan kouluille jo alemmilta asteilta lähtien opetusmateriaalia työkaluja opettajille miten lapsille kerrotaan oikeusvaltioperiaatteesta ja ihmisoikeusasioista

lopuksi vielä hallintovaliokunta otti kantaa anonyymiin todistamiseen josta on myöskin hallituksen esitys käsitteillä eduskunnassa ja toteaa että todistajansuojeluohjelma ja anonyymi todistaminen eivät ole toisiaan pois sulkevia järjestelyjä niitä molempia voidaan tarvittaessa käyttää

ennen kaikkea avun tulee olla läpinäkyvää ja eräs tärkeä kriteeri mielestäni tärkeimpiä on korruption vastainen toiminta jonka ministeri otti täällä esille verojen keruun kehittämisen myötä näissä kehittyvissä maissa

toiseksi täällä tuli aika ehdottomasti esille se että vahva peruskunta on hallitusohjelmassa mutta vieläkään sitä ei ole auki kirjoitettu

tiedon antamiseen suojeltavan olinpaikasta hallintovaliokunta toteaa että todistajansuojeluohjelman vahvuus perustuu siihen ettei tietoa ohjelmassa olevista henkilöistä anneta edes muille viranomaisille ei välttämättä edes paikallispoliisille ellei se ole ohjelman toteuttamisen kannalta välttämätöntä

pohjoismaisen mallin mukaisesti meillä on korkeahkokin veroaste mutta myös korkea sivistys yhteiskuntarauha kansanterveys alueellinen ja väestöllinen tasa arvo kansalaisyhteiskunnan laajat mahdollisuudet

jos se siellä on ollut jo toista vuotta niin olisihan tuo toki nyt ollut soma jo esittää vai liekö tämä nyt sitten ollut jo tiukka ja valmis paketti hallitusneuvotteluihin vietäväksi ja sitä nyt ei vain haluta tässä vaiheessa tunnustaa

arvoisa puhemies

tässä kun hallituspuolueitten miekkailua kuuntelee on vielä kerran todettava että vaikka hallitus on tehnyt yksimielisen esityksen ei se välttämättä ole tasapuolinen kaikille

koululaitos tämä yhteiskunnallinen instituutio on kasvatussosiologienkin mukaan yhteiskunnan takapiha eli on hyvin tärkeää mitä kouluissamme tapahtuu

se voi nousta suuremmaksi kuin tämä lakiesitys

toki korruption kitkemisen lisäksi kaikki tuloksellinen tarkastelu on myös tarpeen

yläkouluihin siirryttäessä lukioon yliopistoihin tarvitsemme paljon lisää tietoa siitä miten unionin tasolla päätöksenteko tapahtuu

kouluta myös kätilöitä hoitajia opettajia ammattilaisia

tämä kryptinen ilmaisu toivottavasti ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö puolueita voisi vaihtaa koska onhan nyt niin jo nähtävissä että perinteinen vasemmistooikeisto akseli on muuttunut kovastikin

äänestysaktiivisuudesta keskusteltaessa on eräänlaista epäkeskustelua se ettei puhuta ilmiön takana olevasta ongelmasta mistä täällä salissa on puhuttu paljon

tavoitteisiin pääsy ja ehkä pohjoismaisen mallin tavoittelukin sitten vaatii käytännössä instituutioita toimiakseen ja niitä on vahvistettava kehittyvissä maissa mutta myös ennen kaikkea poliittisia demokraattisia instituutioita

nostan vielä esille sen seikan että niin paljon kuin kannatankin urheilu ja nuorisoseurojen varainkeruuta ja sitä että ne saavat toimintaansa riittävästi varoja niin kyllä kuitenkin tällä hetkellä olen saanut yhteydenottoja kotimaakunnastanikin että urheilu ja nuorisoseurat voivat sangen vapaasti olla käyttämättä kassakonetta ja nimenomaan siinä tilanteessa kun on kysymys alkoholin anniskelusta

en tiedä olisiko se nyt edes mahdollista tämän uuden lain perusteella jäisi ouluunkin sitten yliopisto rakentamatta

politiikka ei kiinnosta politiikka koetaan vastenmieliseksi politiikan kautta ei uskota kyettävän vaikuttamaan

uskoakseni kansalaisille jollakin tavalla voi tulla yllätyksenä hallituksen muodostamiseen liittyvä hallitusohjelman kirjoittaminen niin kuin nyt tällä hetkellä meillä on hyvinkin yksityiskohtaiseksi sanottu hallitusohjelma mutta onko se tarpeeksi käytännöllinen jotta se olisi uskottava

en minä ole siinä mielessä mikään turverekkafani että olisin sokeana sille että turpeen tuotannolla ei ole ollut riskejä

olen itsekin ollut kokeneen kansainvälisen järjestön tehtävissä työskentelemässä maassa haitissa luonnonkatastrofin jälkeen ja kokemuksestakin voin todeta että luonnonkatastrofit kohtelevat juuri kehittyviä maita kaikista pahiten

minusta se asettaa kyllä vaikka siinä vieressä olevan yrittäjän joka maksaa veronsa ja ne kuittinsa hoitaa oikein eriarvoiseen asemaan

tietenkin täytyy pohtia myöskin sitä kuinka merkittävässä asemassa juuri sen alkoholin myynnin täytyy olla sille nuorisoseuralle tai urheiluseuralle

en kannata myöskään blokkivaaleja koska eivät ne sinänsä tätä hallitusohjelman kirjoittamista ja niitä ongelmia välttämättä muuta kuin toiseen paikkaan vain

näinpä nämä tärkeät painopisteet puhtaat teknologiat kestävä energiapolitiikka elintarviketuotantoon ja veteen liittyvät ratkaisut ovat välttämättömiä

arvoisa herra puhemies

no edustaja juvonen otti esille tärkeän seikan elikkä osallisuuden ja vajaakuntoisten osallistumisen yhteiskuntaamme

ykn maatalousjärjestö fao on esittänyt huolestuttavia lukuja afrikan viljelykelpoisen maan poistumisesta elintarviketuotannosta eikä sitä kaikistellen tiedetä mihin se onkaan hävinnyt